postin itellan typerien toimenpiteiden seurauksena syrjäseudulla maaseudulla posti kannetaan vasta iltapäivällä

arvoisa puhemies

valtion surkean taloustilanteen seurauksena hallitus joutuu tekemään sopeutuksia jotka koskettavat miltei kaikkia kansalaisryhmiä

sillä on kauaskantoiset kielteiset seuraukset

vaikutuksia ei ole edes vielä uskallettu arvioida

tämähän on opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kenties tärkein uudistus tällä vaalikaudella ja valiokunta on tehnyt hyvää työtä ja suhtautunut työhönsä vakavasti ja perusteellisesti ja työskennellyt hyvässä hengessä siitäkin huolimatta että tähän mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta ja meillä on ollut aikaa tätä tehdä toisin kuin nyt käsittelyssä olevan kuntarakennelain osalta jota ajetaan kuin käärmettä pyssyyn

siitä väistämättä seuraa se yhdistettynä tähän arvonlisäveroon että lehtitilaukset tulevat vähenemään

monet leikkauksista ovat vaikeita ja vastenmielisiä kohdistuen ihmisiin jotka muutoinkin ovat taloudellisesti tiukoilla

puhuin esimerkkinä että tässäkin kauniita asioita markkinoidaan

tällä kertaa niin kuin on todettu tässä salissa ei ole tullut intohimoisia vastalauseita hallituksen esitystä kohtaan

hallitus sekä sen hännystelijät vihreät ja vasemmistoliitto ovat leikanneet lapsilisiä matkakorvauksia lääkekorvauksia kotihoidon tukea ja peruspalveluita

tämä on isku sananvapauteen työllisyyteen ja tämä on nimenomaan isku pienituloisille heikoimmassa asemassa oleville ihmisille joilla on muutenkin vaikeuksia pysyä yhteiskunnan kehityksessä mukana

syvää naivismia on olettaa että esimerkiksi ranska tai italia kykenisi noudattamaan tätä sopimusta

tällä kertaa hallitus on kuunnellut niin sanotusti kenttää puolustusvoimien henkilökuntaa ja muita asian ympärillä olevia toimijoita

mutta jos sitten lopputulos johtaa täysin päinvastaiseen niin siitä maksetaan silloin liian kallis hinta

kyllä tähän kyseenalaiseen cvhen sopii vielä valitettavasti paljon muutakin juuri niitä tulonlähteitä ja palveluita jotka vaikuttavat monien pienituloisten arkeen

tämä sopimus tulee hylätä ja eu politiikasta tulee järjestää kansanäänestys

kunpa hallituksella olisi ollut ne kuuluisat korvat myös silloin kun valmisteltiin puolustusvoimauudistusta

tarvitaan todella syvällistä ja mietitysti harkittua arvioitujen verotulojen suhteuttamista mahdollisesti todennäköisesti koituviin haittoihin

omaishoidon tukea puolestaan ei vieläkään ole siirretty kelan maksettavaksi joten moni omaistaan hoitava on yhä vailla tukea

pikemminkin pitäisi kuntarakennelakia käsiteltäessä ottaa tästä tämän lain käsittelystä mallia että kaikessa rauhassa vakaviin asioihin suhtaudutaan

samoin ihmetykseni oli kun nämä paperit valtiovarainvaliokunnan mietinnön sain käsiini miten ylimalkainen suomen keskustan vastalause on

samaan aikaan hallitus on jakanut yhteisiä varojamme avokätisesti muun muassa kreikkalaisia velkoville pankeille ja kehitysmaiden korruptoituneelle johtoportaalle

poliittiseen retoriikkaan kuuluvaa propagandaa sen sijaan ovat opposition väittämät hallituksen koulutusvastaisuudesta ja sivistysyhteiskunnan alasajosta

mutta vakavasti ottaen onko hallituksen toimenpiteissä elämänuskoa vahvistavia kestävään tulevaisuuteen tähyäviä ja ihmisen omatoimisuuteen kannustavia ratkaisumalleja

todellakin tämä keskustelu todistaa siitä mikä on ollut miltei opinkappale että meillä on yksi ulkopolitiikka ja myös tässä asiassa olemme suuren yksimielisyyden äärellä

minulla on epäilyjä ollut jo lähetekeskusteluvaiheessa tähän toiseen vaiheeseen liittyen siitä ammattikorkeakoulujen mallista kun ajetaan sitä että osakeyhtiömalli olisi ainoa

on hyvä että henkilökunnalle tulee hengähdystauko ettei heti kotiutuksen jälkeen astu uusi palveluserä vaan ehditään hengähtää ja myös järjestellä asioita mutta tämä vaikuttaa väistämättä palvelusturvallisuuteen

arvoisa herra puhemies

turha kuvitella edustaja eestilä että vähemmistöhallitukset olisivat joku autuaaksi tekevä asia

sen sijaan perussuomalaiset ovat tässä vastalauseessaan perehtyneet asiaan perusteellisesti kuten myös perustuslakivaliokunnan eriävässä mielipiteessään

tämä hallitus on arvohallitus

en pidä tätä hyvänä sen vuoksi että kuntien talouksien kiristyessä kunnat vetäytyvätkin vastuusta ja asettavat ammattikorkeakoulut myyntiin rahapulassaan ja ne joutuvat bisnesmiesten käsiin

niissä maissa joissa hallitus joutuu turvautumaan oppositiossa oleviin puolueisiin käydään useasti hyvin häikäilemätöntä poliittista lehmänkauppapeliä

on äärimmäisen tärkeää että tällaisissa kysymyksissä on selkeä lainsäädäntö siitä huolimatta että toivottavasti tätä lakia ei koskaan jouduta käyttämään

arvoisa puhemies

hallituksella on paitsi valta päättää yhteisistä rahoistamme myös vastuu siitä mihin suuntaan yhteiskuntaa kehitetään

myös palvelusaika käy rasittavammaksi sillä tiiviimpänä pakettina pitää koulutus viedä läpi

tämäkin asia ja äskeinen äänestyskäyttäytyminen jota kristillisen liiton ryhmänjohtaja keskustan osalta ylisti osoittavat että keskusta on enemmän tai vähemmän hallituspuolue ilman ministerisalkkuja hallituksen äänetön yhtiömies

mahdollistava ei tarkoita sitä että tämä olisi joitakin sotakiihkoilevia ramboja varten mutta valitettavasti pahassa maailmassa kriisit ovat todellisuutta ja niihin on hyvä varautua

mitenkä käy jos korkotaso nousee

etuja yritetään ulosmitata

kenties parhaimmillaan lyhennys voisi olla kuusi seitsemän vuorokautta

tämä satsaus ei ole vähäinen

onko tämä huomioitu miten käy kotitalouksien miten käy niiden pienten ja keskisuurten yritysten jotka ovat paljon investoineet

maksuttoman koulutuksen lisäksi valtio tukee yksittäisten opiskelijoiden jokapäiväistä elämistä lähes miljardilla eurolla vuosittain

on yhtäältä vanhojen puolueiden uskallettava uudistua

jotta samoja virheitä ei toistettaisi ja syvennettäisi inhimillisiä tragedioita panostukset työllisyyden hoitamiseksi ovat välttämättömiä erityisesti nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi

moni synnytysosasto on lakkauttamisuhan alla pienemmät lukiot eivät ehkä enää jatkossa saa järjestämislupia lähikoulut ovat jo monissa kylissä saaneet lapun luukulle ja poliisipartioita saa resurssipulan takia tyytyä vain odottelemaan

tarvitaan demokratian itsepuolustusta jotta ihmisten keskuudessa syvenee ajatus äänestämisen merkityksellisyydestä

tänäänkin perustuslakivaliokunnassa asevelvollisuuslain muuttamisen yhteydessä on ollut keskustelua näiden valtasuhteiden selkeydestä

arvoisa herra puhemies

on välttämätöntä ennen kuin tästä asiasta päätetään että tähän asiaan herätään että käydään julkisuudessa kansalaiskeskustelua tästä asiasta

on äärimmäisen tärkeää että se on myös tämän lain osalta selvästi todettu

näillä näkymin työ ja koulumatkat tulevat pitenemään hoitoon pääsy on entistä pidemmän taipaleen takana ja apua joutuu odottamaan entistä pitempään

puolen vuoden vuoden toimettomuus nuoren ihmisen kohdalla voi tulla kohtuuttomaksi

työkokemuksen hankkimisessa sinällään ei ole mitään pahaa päinvastoin mutta valmistumisen viivästyminen työnteon vuoksi ei vastaa asetettuja tavoitteita opintoaikojen lyhentämiseksi

tällaisia päätöksiä ei saa tehdä eu eliitin toivomusten mukaisesti laput silmillä

onko meillä varaa kadottaa sukupolvi vai tehdäänkö rohkeasti täsmätoimenpiteitä

jakautuminen hyviin ja huonoihin alueisiin alkaa näkyä rakkaassa koto suomessammekin mutta hallitus ei ole halunnut tehdä tai onnistunut tekemään tälle asialle juuri mitään

tunnustetaanko puolustusvoimissa että tämän niukkaslinjan aikana kun kouluttajien ja reserviläisten yhteys on ollut äärimmäisen ohut kouluttajien keskuuteen on muodostunut osaamisvajetta ja onko niin että kouluttautuminen lähtee kouluttajien kouluttamisesta

on tärkeää että opiskelijoille turvataan kohtuullinen toimeentulo myös vastaisuudessa vanhempien tuloista riippumatta

arvoisa herra puhemies

moni valitsisi paremman työpaikan jos työtä ylipäätänsä olisi tarjolla paremmat tulot tai paremman asuinalueen jos se olisi mahdollista

edustaja peltonen osittain korosti oikeita asioita sitä jos suomalainen opiskelee ulkomailla ja näin

mielestäni on harkittava pitäisikö opintotukijärjestelmää uudistaa laaja alaisessa parlamentaarisessa valmistelussa

perussuomalaiset ei kannata hyysäystä vaan oikeudenmukaisuutta ja mahdollisuuksien tarjoamista ja mahdollisuuksien tasa arvoa

mutta kyllähän tässä on asia johon edustaja tolppanen juuri puheensa lopussa viittasi että ulkomaalainen joka on suomessa kirjoilla ja lähtee jonnekin toisaalle ulkomaille opiskelemaan on oikeutettu suomalaiseen opintotukeen

arvoisa herra puhemies

siteeraan hallitusohjelmaa

lisäksi on tärkeää huolehtia siitä että sote uudistuksen yhteydessä ei romutettaisi toimivia rakenteita kuten ylioppilaiden terveydenhuoltojärjestelmää vaan päinvastoin saatettaisiin myös ammattikorkeakoulujen opiskelijat sen piiriin mahdollisimman pian

on muistettava että työttömyys ei ole pelkästään taloudellinen tai toimeentulokysymys vaan myös ihmisarvokysymys

kyllä ymmärrettävästi tämä loukkaa ihmisten oikeudentuntoa ja tästä on tullut kansalaispalautetta runsaasti että kun samanaikaisesti suomalaisten opintotukiedellytyksiä kavennetaan niin sitten laajennetaan ulkomaalaistaustaisten ulkomailla tapahtuvan opiskelun taloudellista tukemista

samanaikaisesti kun tämä lakiesitys on lähetekeskustelussa valiokunnissa käsitellään demokratiapoliittista selontekoa jolla haluttaisiin lisätä kansalaisten aktiivisuutta ja osallistumista

hallitus on keskittynyt jakamaan juustohöy lällä kurjuutta vaikka nyt pitäisi keskittyä työpaikkoja luovaan politiikkaan

kuten ounasteltiinkin niin autoveron tuotto verouudistuksen myötä ei ole ollut sellainen kuin on toivottu ja sen vuoksi tarkistetaan alaspäin verotuotto odotuksia

kysyn herra pääministeriltä

tämä on juuri kuin kämmenselällä lyönti tätä ihannetta kohtaan että kansalaiset osallistuisivat aktiivisemmin päätöksentekoon äänestämällä ja niin edelleen

yhtäältä on ymmärrettävää että isoja hankintapäätöksiä tehdessään ihmiset ovat tässä taloustilanteessa varovaisia ja toisaalta odotetaan minkälainen on autojen teknologiakehitys

hallituksen keskeisenä tavoitteena aivan oikein on että velkaantuminen pysäytetään

en usko että tässä salissa kukaan joka tänne valtakirjan on saanut ilkeyttään tai pahuuttaan olisi pienituloisia heikoimmassa asemassa olevia vastaan

tämä on ollut kaikkinensa kiireellistä huonoa lainvalmistelua

samanaikaisesti on kuitenkin muistettava viettää nimi ja god it että sivistys on itseisarvo eikä sen tule olla taloudelle alisteinen

hupsua tässä on myös se että jos on kertaalleen suorittanut tutkinnon ilman tukea ja lähtee suorittamaan toista tutkintoa niin siihenkään ei saa sitten tukea

ei todellakaan voi olla oikein se että ihminen ei saa äänestää pienissä vaalipiireissä tai ei kannata äänestää sitä puoluetta jota ensisijaisesti kannattaa sillä on tietoinen että ääni menee hukkaan

mutta kyllä perustellusti diesel autojen omistajat kokevat tulleensa petetyiksi

arvoisa herra puhemies

perussuomalaiset katsovat että hallitus on kulkenut tiensä päähän

ensin kannustettiin hankkimaan diesel auto ja sitten diesel autoja verotetaankin raskaasti tuplaverotuksella

vapaassa ilmapiirissä tapahtuva tieteen harjoittaminen innostava opetus ja tulevaisuuteen uskova mieliala ovat ratkaisevia kansakuntamme tulevaisuuden kannalta

arvoisa herra puhemies

missä oltiin kuka mitäkin teki

kokonaisuutena tarvittaisiin täydellinen opintotukijärjestelmäremontti

kun hallitus on näin laajapohjainen ja keskusta sitä vielä äänettömänä yhtiömiehenä tukee niin hallituksen pitäisi sisäistää kkp linja

tilanteessa jolloin kansalaisten ostokyky kiistatta alenee heikkenee ovat palkankorotusvaatimukset perusteltuja ja oikeutettuja mutta samalla yritysten kannattavuus ja sitä kautta palkanmaksukyky heikkenevät

tähän tulisi saada nopeasti muutos tai ihmisethän hankkiutuvat eroon hankkimistaan diesel autoista

eduskunta katsoo että hallituksen politiikka omien kansalaisten eriarvoistumisen vähentämiseksi ja pienituloisten aseman parantamiseksi on epäonnistunut eikä hallitus näin ollen enää nauti eduskunnan luottamusta

kapitalismi kansaa palvelemaan

totta on että aikalisä projekti ajatuksena on hieno ja siitä on myös hyviä kokemuksia

koulutuksen järjestäjät ovat valmiita uudenlaiseen yhteistyöhön toimintojen tehostamiseen ja moniin muihin uudenlaisiin työskentelytapoihin

yritykset monella tapaa saavat erinäisiä tukia mutta sitten kuitenkin yhteiskuntavastuu unohtuu juhlapuheiden ulkopuolella

onkin äärimmäisen tärkeää että koulutuksen järjestäjien avauksiin suhtaudutaan hallituksen piirissä rakentavasti ja hallitus osoittaa entistä enemmän arvostusta maamme upeaa koulutusjärjestelmää kohtaan

mutta on kuitenkin muistettava että jos nuoriso ohjaaja etsivä nuoriso ohjaaja tai aikalisä ohjaaja ei ole kutsuntatilaisuudessa paikalla niin puolustusvoimien edustajat antavat sitten myöhemmässä vaiheessa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten yhteystiedot nuoren suostumuksella mutta eivät nuoret varmastikaan niin helposti itse hakeudu tällaiseen vaan viranomaisten pitäisi mielestäni olla itse paljon aktiivisempia tässä asiassa

miten hallitus tällaisessa tilanteessa osaltaan turvaa että rauha säilyy työmarkkinoilla

toivon että tämä panostus mihin tällä pyritään todella loisi jotakin konkreettista eikä olisi vain ylimääräistä tukemista

herra puhemies

ensiksi täytyy onnitella edustajakollega eestilää että hän on tehnyt merkittävän aloitteen joka herättää keskustelua

hienointa tässä on se että me edustajat käytämme näin paljon tästä puheenvuoroja koska me pidämme huolta siitä että myös tulevaisuudessa entistä nuoremmat kansalaiset ottavat demokratian tosissaan ja lähtevät äänestämään

todellakin siitä on kysymys että toteutuisi alueellinen edustavuus ja kaikki nämä kysymykset alueellinen edustavuus ja tasapuolisuus

on sitten järjestelmä lopulta mikä tahansa niin sillä ei ole sitten käytännössä suurtakaan merkitystä jos ei turvata rahoitusta jolla kunnat voivat toimia

tämä on hyvä muistaa tässä pohjalla että me kannamme huolta siitä että ihmiset ja ennen kaikkea nuoremmat ikäluokat vastaisuudessakin lähtevät äänestämään toivottavasti nykyistä runsaasti enemmän

tämän hallituksen manan majoille nyt menneen hallituksen aikana valtionosuuksia on leikattu niin rajulla kädellä että kuntatalous on todella tiukilla

kun sitä kautta on tulopohjaa viety pois niin kyllä tämmöinen järjestelmän uudistaminen käsittääkseni avaa kaikki tiet pakkoliitoksille ja ne usein kansalaisten kannalta merkitsevät vain ja ainoastaan palveluitten heikentymistä ja kansanvallan etääntymistä